mitä tulee tähän alueelliseen kokeiluun niin pidän kyllä erikoisena sitä että me haluaisimme tässä talossa asettaa tieten tahtoen osan suomalaisista lapsista ja nuorista eriarvoiseen asemaan jo koulupolun alkupäästä lähtien

siihen toivoisin vielä sitten hallitukseltakin vähän jämerämpiä otteita varsinkin kun ottaa huomioon senkin minkä edustaja huovinen ryhmäpuheenvuorossaan sanoi että käräjäoikeudesta tuli juuri ennakkotapaus sensuuntaisesti kuinka vuokratöitä on suosittu

siinä mielessä jos tällaista kokeilua tehtäisiin sen täytyisi olla vähintäänkin yhden ikäluokan mittainen jolloinka nämä lapset olisivat jo lähtökohtaisesti hankalammassa tilanteessa esimerkiksi muuttaessaan suomen sisällä paikkakuntaa kesken kouluvuosien saatikka sitten jatko opintojen suhteen

en ollenkaan ymmärrä sellaista puhetta että itäsuomalaiset lapset ja nuoret altistettaisiin tällaiselle ihmiskokeilulle

arvoisa puhemies

tänä päivänä on taas saanut korvien täydeltä kuulla sitä kuinka sinivihreä hallitus historiallisesti on tehnyt sitä ja tätä

tästä on hyvä jatkaa mitä edustaja kärnä tässä kertoi sosialidemokraattien osuudesta tähän koko soppaan ja muistuttaisinkin nyt keskustalaisia siitä että kyllä tämä keitos keitettiin viime kaudella teidän johdollanne teidän hallituksessanne aloitettiin tämä yhtiöittämisprosessi ja se nyt sitten rätkäistiin meille lusikoitavaksi tuonne valiokuntaan

arvoisa puhemies

siinä mielessä eilen kuultiin täällä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan hyvä esittelypuheenvuoro tästä meidän mietinnöstämme missä nostetaan todella kriittisesti esiin kaikkia niitä epäkohtia mitä tänään täälläkin pöntössä on puhuttu

tuntuukin kummalliselta että hallituspuolueet eivät halua tätä nyt tehdä kun sitä oppositiossa ollessaan kyllä vaativat muun muassa edellisellä kaudella

ilman muuta on palattava siihen aikaan että kuntien kotipalvelu tavallisille perheille mahdollistuu nykyistä paremmin

ne on hyvä kirjoittaa tässä auki ja todeta että tietyiltä osin valmistelu on ollut puutteellista

itse opettajana varsin hyvin tiedän niin kuin moni muukin tässä salissa tietää että sillä on todellakin merkitystä minkälaisella ryhmä ja lukumäärällä oppilaita opetetaan ja ei niinkään opettajan näkökulmasta katsottuna vaan ennen kaikkea lapsen näkökulmasta katsottuna

ainoastaan sillä varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä lastensuojeluilmoituksien tarvetta ja huostaanottojen määrää

mutta se mikä tässä nyt on hyvää meidän näkökulmastamme on se että sosialidemokraattien esityksestä valiokunnassa saimme tänne tekstiin maininnan siitä joka yksimielisesti hyväksyttiin että tätä seurantaa tämän yhtiöittämisen edetessä tulee tarkastella vuosittain ja se tulee esittää myös puolustusvaliokunnalle millä tavalla tässä asiassa on edetty

me varmasti maksamme nyt tällä hetkellä näiden tilastojen valossa niitä edellisen laman laskuja

olisi syytä myös tämän hallituksen nyt ottaa asiakseen se lapsen näkökulma ja lähteä mukaan tähän meidän ehdotukseemme siitä että nämä ryhmäkoot vihdoin saataisiin lakiin kirjattua

on huomioon otettavaa se että ongelmat perheissä ovat jo vähintäänkin toisessa sukupolvessa ja se on erittäin hälyttävää

tämä ketju tulee nyt saada katkaistua ja siksi tarvitaan uusia panostuksia niin kuntiin kuin myös lainsäädäntöönkin

tosiasia nimittäin on niin että se ei ole pelkästään kuntapäättäjien ymmärtämättömyyttä tai ikävyyttä tai ilkeyttä että näitä ryhmäkokoja paisutetaan kunnissa vaan se on puhtaasti rahakysymys

tänä päivänä on kuultu monelta samaa todistusta siitä että kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja ensimmäiset asiat joista säästetään ovat ne asiat joita ei ole kirjattu lakiin

vai kuuluuko se kenties ministeri risikolle

myös omassa kotikaupungissani mikkelissä on lomautettu koko henkilöstö mukaan lukien opettajat ja se ei voi olla näkymättä lasten koulunkäynnissä ja oppimistuloksissa

kunnissa on pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä

tai toisaalta

voitaisiinko sosiaalityöntekijöiden pätevyysvaatimuksia arvioida uudelleen sillä tavoin että esimerkiksi kunnissa lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät voisivat jatkossa olla myös neljä vuotta ammattikorkeakoulua käyneitä sosionomeja

yhdessä sen kanssa että opetusryhmät ovat jatkuvasti liian suuria myös mikkelissä lasten mahdollisuuksia oppimiseen heikennetään vuosi vuodelta

samasta taloudellisesta syystä myös koulunkäyntiavustajia vähennetään jolloinka suurissa ryhmissä oppilaiden opiskelu tehdään sitäkin kautta entistä vaikeammaksi

täällä on myös tänä päivänä puhuttu siitä että vasta nyt saadaan selville että vasta nyt halutaan saada selville se minkälaisia ryhmäkokoja meillä suomenmaassa edes on

vehkaperä tuossa aivan oikein jo aikaisemmin totesi saman minkä itsekin olen älynnyt jo vuosia sitten että kyllähän me tiedämme sen minkälaiset ne ryhmäkoot meillä ovat

se minkä takia näitä tietoja ei ole aikaisemmin käytetty hyväksi ja minkä takia tässä salissa pitäydytään kiinni siinä että ei lähdetä ryhmäkokojen lakisääteiseen muuttamiseen se yhdessä sen kanssa että monessa muussakin asiassa ihmiset tässä salissa puhuvat ja tekevät eri tavalla kuin samat ihmiset omissa kotikunnissaan on kyllä semmoinen asia mitä en kyllä ihan hyvänä pidä enkä hyväksy

arvoisa puhemies

lipposen tekemä lakialoite on todellakin aiheellinen

myös näihin kouluihin ja koulujen ryhmäkokoihin ja ylisuurten koulujen rakentamiseen liittyvät asiat konkretisoituvat ihan eri tavalla siellä kunnallisella päätöksentekotasolla kuin tässä salissa

perusteluna on se että uhri on itse saattanut itsensä puolustuskyvyttömään tilaan esimerkiksi liiaksi alkoholia nauttimalla

lipposen aloitetta ja toivon että eduskunnassa voidaan kiristää lainsäädäntöä tältäkin osin

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriön yhtenä strategiana on viestintäpalveluiden esteettömyys

sillä tarkoitetaan puhelimen television radion ja internetin ja niiden palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä mahdollisimman monen ihmisen näkökulmasta

toivoisin että laitettaisiin hieman haastavampi hieman tavoitteellisempi toimeksianto myös ministeriön suuntaan kuinka tätä tietoyhteiskuntaa voitaisiin kehittää vauhdikkaammin

olisi ollut hyvä käydä jo tässä vaiheessa tästä uudesta lakiesityksestä keskustelua siitä onko sille muutokselle todellista halukkuutta ja onko todellista halukkuutta myös hallituspuolueiden ihmisillä siihen että maakuntayliopistoista tullaan jatkossakin pitämään huolta

tämän nykyisen yliopistolain nojalla näin ei tapahdu siitä on meillä jo ikäviä todisteita niin kajaanin kuin oman maakuntani savonlinnan opettajankoulutuslaitosten osalta

siitäkin syystä nämä sivutoimipisteet filiaalit tulee turvata jollei muuten niin valtion järjestämällä tiukemmalla ohjauksella ja rahoituksella niin kuin tässä lakiesityksessä nyt ehdotetaan

se onko tämä pelkästään koulutuspolitiikkaa onko tämä pelkästään opetusministerin asioita on tämän talon ratkaistavissa

nyt entistä enemmän toivoisin että myös keskustalaiset tulisivat tähän yliopistojen henkiinjäämistaisteluun voimakkaammin mukaan

meillä on esimerkki myös siitä kuinka hammaslääkäreitten kouluttaminen kuopion yliopistossa lakkautettiin joitakin vuosia sitten ja pitkällisen taistelun jälkeen tällä eduskuntakaudella saatiin koulutus siellä uudelleen aloitettua

arvoisa puhemies

tämä esitys ja tämä ratkaisu on todellakin tehty silloin vuosi sitten tässä rakennepoliittisessa ohjelmassa ja on tietenkin kunniaksi tälle hallitukselle että tämä asia on päätetty yhdessä viedä eteenpäin

siellä muutamista asioista on jo lähdetty lipsumaan mutta tämä on erittäin hyvä ja tärkeä näin

muutamissa puheenvuoroissa on jo kerrottu se kuinka meillä on suomessa eriarvoisessa asemassa olevia ihmisiä riippuen siitä missä päin maata he asuvat

meillä on selviä katvealueita joille ei turvakotijärjestelmää ole saatu pystytettyä nimenomaan sen takia että se ei tunnu olevan kenenkään vastuulla

päinvastoin aina silloin kun taloudessa menee huonosti kun perheillä menee huonosti on ollut tapana että myös perheväkivalta ja lähisuhdeväkivalta pahenevat ja siinä mielessä tämä on viimeinen hetki saattaa tämä asia kunnolliselle tolalle

on näin varmasti on kallista mutta vielä kalliimpaa se on jos me emme hoida näitä ihmisiä ja päästä heitä tarpeeksi ajoissa avun piiriin

kysyisin oikeastaan ministeriltä vielä sitä jos ehditte tässä päivän aikana vastaamaan onko thl se taho joka myöhemmin tämän viiden vuoden periodin aikana myös valvoo tätä laatua

sen kuitenkin haluan kollegalle todeta että ei vaalipiiriuudistuksella kuitenkaan poisteta meidän edunvalvontaa ei tarpeita ei kykyä ja toivottavasti ei myöskään halua

haluan myös osaltani yhtyä niihin kiitoksiin joita on annettu siitä että sivistysvaliokunnan lausunto tästä asiasta on otettu huomioon hallintovaliokunnan yksimielisessä mietinnössä enkä tietenkään malta olla sanomatta että niinhän me sanoimme tietenkin jo viime kaudella kun tätä asiaa valmisteltiin että olisi ehkä kerralla kannattanut uskoa mitä sivistysvaliokunta lausuu mutta parempi että edes nyt

ensin täytyy kiittää ministeri arhinmäkeä että hän on ottanut hyvin huomioon meidän sivistysvaliokunnan toiveet valmistellessaan viimeistä versiota täksi uudeksi laiksi

varmasti jokainen näistä avioliitoista on solmittu siinä mielessä että ei eroon jouduttaisi mutta tilanne on kuitenkin nyt tänä päivänä mikä on

se on siltä osin huomattavasti parempi kuin mikä se alkuperäinen ajatelma siitä oli aivan kuten hän itsekin sen täällä jo kertoi

tuon edelleenkin niitä terveisiä että meillä ely keskukset toimivat hyvin eri tavoin eri puolilla maata ja siinä mielessä olisi hyvä jollakin konstilla saada heidän lupakäytäntöihinsä ja kriteereihinsä hiukan yhtenäisempiä linjauksia

sen takia kun puhumme niin suuresta määrästä ihmisiä olisi pystyttävä panostamaan aikaisemmin näihin eron jälkeisiin huoltajuustilanteisiin

näyttää siltä niin kuin teiltä olisi jäänyt yksi kierros väliin tässä lain valmistelussa sillä nimenomaan tällä meidän esityksellämme ja tällä uudella lakiesityksellä turvataan alueelliset taidetoimikunnat aluetoimipisteet turvataan ja niiden työ jatkuu samalla tavalla kuin tähänkin asti on ollut

on kuitenkin muistettava että meillä on saatu tehtyä hyviäkin ja onnistuneita sopimuksia lasten huolto ja tapaamisasioista aviopuolisoiden kesken ilman ulkopuolista neuvontaa

mutta niille jotka sitä ulkopuolista neuvontaa tarvitsevat meidän kyllä tulisi saada kunnolliset verkostot kuntoon jar selittää mitä se tarkoittaa käytännössä niin ei ja varmasti jokainen meistä eronneista vanhemmista tietää sen mitä se tarkoittaa käytännössä ja minkälaista se avioeron jälkeinen tilanne siinä sitten on

tällä ei siis lakkauteta alueellisia taidetoimikuntia taikka aluetoimipisteitä ja se on hyvä asia ja se on se pyrkimys mihin me sivistysvaliokunnassa kiinnitimme huomiota ja nyt se tulee turvatuksi

sen takia toivoisin että nämä molemmat lakialoitteet tuovat tullessaan sen että heräämme tähän ennalta ehkäisevään perhetyöhön kunnissa

muutoin tämä lakiesitys on pitkään odotettu ja kaivattu ja siinä on varmasti monta sellaista asiaa jotka olisi voitu tehdä toisin mutta niitä voidaan myös tarvittaessa sitten kun on nähty miten tämä käytännössä toimii myöhemmin tulla muuttamaan niin kuin kaikkia muitakin lakiesityksiä ja lakeja joudutaan ajan kuluessa muuttamaan

minun täytyy ensin tunnustaa tietämättömyyteni siitä että en ollut ymmärtänyt ettei tällaista ilmoitusvelvollisuutta vielä ole suomen lainsäädännössä

tältä pohjalta

pidän sitä kyllä erittäin erikoisena että lapsia saisi kodin seinien sisäpuolella vapaasti ja törkeästi pahoinpidellä ilman että kenelläkään viranomaisella olisi siihen ollut tarvetta ja mahdollisuutta puuttua

siinä mielessä tämä laki on erittäin tarpeellinen ja toivon että sitä pystytään tässäkin talossa eteenpäin viemään varsinkin kun tilastot kertovat että näitä perheensisäisiä väkivaltatilanteita on yhä enenevässä määrin ja tietysti aina taloudellisesti vaikeina aikoina perheen sisällä olevat ongelmat tahtovat kärjistyä ja varmasti niin myöskin näinä tulevina aikoina tulee käymään

edustaja tolvanen pohdiskeli perusoikeuksien valossa tätä ongelmaa ja mielestäni tietenkin lapsen edun täytyy olla perheen yksityisyydensuojan edellä

siinäkin mielessä tämä laki voimaan tullessaan olisi erittäin turvallinen kun valvonta ja ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin aina viranomaisilla viranomaisilla jotka tekevät työtään perheiden kanssa ja lasten parissa jolloinka tämä tuskin kovin villiksi perheen yksityisyydensuojan näkökulmastakaan kävisi

muutoin on hyvä että lausunnot puolustusvaliokunnasta sekä mietintö ulkoasiainvaliokunnasta on tehty vakaasti ja harkiten ja yksituumaisesti

se mikä meitä puolustusvaliokunnassakin harmitti oli se että venäjän osuus jäi luvattoman vähäiseksi ja ennen kaikkea venäjän arktisesta alueesta ei juurikaan selonteossa ole mainintaa

arvoisa puhemies

uuteen lakiin sisältyy säädös joka velvoittaa lupaviranomaista pyytämään lausuntoa valtioneuvostolta kun lupaa harkitaan yhteiskunnan kannalta tärkeälle ja valtakunnallisesti merkittävälle vesitaloushankkeelle

välittömästi sen jälkeen kun hallitus teki päätöksen lain antamisesta eduskunnalle kemijoki oy ilmoitti laittavansa vuotos hankkeen jälleen vireille kuitenkin uudelleen paketoituna

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hänen mukaansa on hyvä että lupakäsittely ei pysähdy heti ehdottomaan luvanmyöntämisesteeseen vaan hankkeen hyödyt ja haitat punnitaan ensin ja vasta sen jälkeen tehdään mahdollinen päätös hankkeen pysäyttämisestä

mutta tässä kesussa on sisäänkirjoitettu niin monta muutakin asiaa että olisi hyvä jos keskustapuoluekin pystyisi vähän laajentamaan näkemyksiään

vaikka lain valmistellut oikeusministeri brax on vakuutellut että vuotosta ei enää voida ottaa esille myös pääministeri vanhasen lausunnoista voi tulkita että halua tuoda vuotos uudelleen käsittelyyn on olemassa

se että ihmisiä pelotellaan joka mutkassa kaikilla mahdollisilla asioilla mitkä eivät suinkaan liity edes tähän kesuun eivätkä liity edes siihen hallitusohjelmaan mitä te jatkuvasti moititte liittyen opetukseen ja sivistykseen eivätkä liity edes talousarvioonkaan on mielestäni epä älyllistä tässä yhteydessä

pääministeri kirjoitti eilen blogissaan että esimerkiksi vesivoimarakentamista koskevassa lupatarkastelussa katsotaan hyvin tiukasti vain välittömiä ympäristöhaittoja eikä esimerkiksi allashankkeessa ole verrattu ainakaan riittävästi vesivoiman ja fossiilisten polttoaineiden käytön välistä eroa

me voisimme kaikki nyt keskittyä puhumaan tästä kesusta tänä päivänä

jos kerran hallitus on yksimielinen siitä että vuotosta ei tuoda uudelleen käsittelyyn hallituksen olisi tullut sanoa selvästi se että laki ei anna tulevaisuudessakaan minkäänlaisia mahdollisuuksia vuotoksen altaan kaltaisten hankkeiden toteutumiseen

keskustalla on jo varmaan olemassa suunnitelma jolla uusi vuotos laki junailtaisiin kasaan samanlaisella räätälöinnillä kuin aikanaan ydinenergialaki ja nythän näistä energia asioista vastuuta on kantamassa ja hallituksen esityksiä valmistelemassa keskustalainen ministeri pekkarinen

arvoisa puhemies

omat niin sanotut periaatteet on myyty kerta toisensa jälkeen ja yritetään harhauttaa kansalaisia vielä niitä päätöksiä julkisuudessa kaunistelemalla

näitä esimerkkejä on kuluneellakin vaalikaudella nähty ja tullaan varmasti pian näkemään lisää kun pääministeri vanhanen tuo lupaamansa ydinvoiman lisärakentamista koskevan esityksen eduskunnan käsittelyyn jo tämän kevään aikana

viimeiset vapaat vesialueet tulee turvata niin ettei turvaamista voi kiertää vippaskonsteilla vaihtamalla hankkeen nimeä ja siirtämällä sitä vähän alkuperäisestä paikasta

arvoisa puhemies

tunnin verran olen kuunnellut tätä keskustelua ja yrittänyt siihen jopa päästä osallistumaan ja ihmettelen suuresti nyt sitä mihin perustuu tämä keskustan ja perussuomalaisten höperehtiminen näistä pakkoliitoksista ja siitä että lähipalvelut viedään kauaksi ja siitä että väkisin kuntia kuulematta asiaa viedään eteenpäin

ensinnäkin on hyvä että eduskunnalle annettiin mahdollisuus tässä isossa kokonaisuudessa keskustella myös islannin ilmatilan valvontaan liittyvistä harjoituksista

meillä on aivan erilainen todellisuus näistä asioista ja olisi helpompi toki keskustella jos me kaikki olisimme samalla tiedon tasolla edustaja mäkipää myös että olisi helpompi puhua samoista asioista samoilla sanoilla ja kielillä

nyt saamme päätökseen lähes vuoden kestäneen melskaamisen tästä asiasta ja puolustusvaliokunnassa teimme asiasta lähes yksimielisen lausunnon mikä on aina hyvä ja tavoiteltava asia

jäin tuossa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroa kuunnellessani miettimään kuulinko oikein ja jos kuulin niin toivon mukaan tänään saan siihen myös selityksen

sen tietävät myös keskustalaiset jotka tämän uudistuksen kuntauudistuksen ovat aloittaneet aikoinaan ja kysymys on siitä että turvaamme ihmisille laadukkaat palvelut joka puolella suomea jokaisessa elämänvaiheessa

perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa todettiin jotenkin niin että nykyinen hallitus on heikentänyt tai on heikentämässä suomen puolustusta ja turvallisuutta

arvoisa puhemies

tämä edustaja kiljusen hyvin esittelemä laki aloite täydentää nykyisen hallituksen ottamaa linjaa siinä että myös keliakiaa sairastavien ihmisten asemaa tullaan parantamaan toki pikkuhiljaa ja varmasti tuntuu siltä että liian hiljaa mutta pienin askelin mennään kohti parempia aikoja

parantumaton sairaus on iästä riippumatta ihmisille elinikäinen riesa ja aiheuttaa todellakin hankaluuksia ja paitsi kipua ja hankaluutta arkielämässä myöskin sitten mittavia kustannusvaikutuksia ja sen takia on hyvä että tähän kustannuspuoleen on kiinnitetty huomiota

monet noista huolista mitä hallintovaliokunnan jäsen kalliorinne edellisessä puheenvuorossa toi esiin me kyllä otimme huomioon liittyen etenkin siihen mistä me kaikki olimme huolissamme että kunnilla tulee olla mahdollisuus tarjota kuntalaisilleen edullisempia liikkumispaikkoja kuin on yksityisellä sektorilla

jokainen joka on kaupoissa hyllyjen reunoja katsellut sillä silmällä kyllä huomaa että nämä erikoisruokavaliotuotteet ovat monta kertaa kalliimpia kuin ne mitä me muut voimme kärryihimme laittaa

senkin takia on tärkeää että tämänkin ryhmän joihin kuuluvia jostain syystä suomessakin on yhä vain enempi ja enempi kustannuksia välttämättömyyksiä pyritään hiukan tasaamaan

arvoisa puhemies

asiasta on useampaan kertaan vedottu puheenjohtajaan mutta hän ei ole sitä käsiteltäväksi halunnut ottaa

meillä on edelleen asioita jotka ovat keskeneräisiä ja uskon että voimme tämänkin asian vielä nostaa keskusteluun mikäli enemmistö valiokunnasta niin haluaa

onkin jo korkea aika ottaa muuttuneessa maailmassa tarkasteltavaksi se miten suomalaista kulttuuripolitiikkaa linjataan globalisoituneessa maailmassa jossa valtioiden väliset rajat ovat menettäneet merkityksensä ja tietoverkot välittävät sekunnin murto osissa tietoa maailman puolelta toiselle

ensinnäkin yhdyn niiden havaintoihin huomioihin joissa on sanottu että tämä on erittäin tärkeä hetki meille kansalaisille että meillä on uusi mahdollisuus vaikuttaa asioihin

mielestäni aloite oli tärkeä tarpeellinen ja asia erittäin kipeästi koskettaa niin montaa suomalaista lasta ja nuorta aivan kuten kalliorinne tuossa puhui